sehän on pakko hoitaa sehän on itsestäänselvä asia

asuntojen hinnat ovat liian kalliita helsingin seudulla ja sinne ei nyt pidä panna valtion rahaa yhtään lisää niin kauan kuin tämä tilanne on näin ylikuumentunut koska kaikki rahat menevät sitten näille rakentajille

nyt täytyy hillitä ja hallita tämä tilanne

miksi ette itse rakentanut niitä rautateitä parempaan kuntoon

eli valitettavasti ne muutamat potilaat jotka nyt jäivät pois sieltä ovat olleet siitä hyvin epätoivoissaan mutta kaikki keskussairaalat ja yliopistosairaalat joihin olen ollut yhteydessä ovat hyvin järjestäneet näiden potilaiden hoidon

sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiakastietojärjestelmä ei näytä toimivan niin kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ahde sanoi ja me emme ole saaneet edes sähköistä reseptiä vaikka se jo toimii virossa

arvoisa puhemies

mutta nyt tämän terveydenhoitolain mukaisesti sairaanhoitopiireissä tulee olla tämmöinen yhtenäinen järjestelmä joten uskoisin että hyvään suuntaan kuitenkin ollaan menossa

alueellistamista ei kannata jatkaa nykyisessä muodossaan jossa väkisin jokin toiminta siirretään henkilöineen päivineen toiselle paikkakunnalle

nyt ei ole varaa käyttää valtion varaa tämmöisiin tarkoituksiin kun rahasta on muutenkin pula

pääomatuloverotusta voi hyvin kiristää vähän mutta parturi kampaamoiden arvonlisäveroalennusta ei pitäisi poistaa sillä se ihan varmasti aiheuttaa silloin työttömyyttä tällä alalla

edelleenkin me vanhukset haluaisimme että meidän työuraamme ei katkaista ennen kuin sitten kun me itse haluamme luopua työstämme eli ihmiset saisivat jatkaa työelämässä joko osapäiväisesti tai kokopäiväisesti niin kauan kuin ha luavat

arvoisa puhemies

silloin kun wahlroos ylijohtajamme lähti sieltä olisi pitänyt hälytyskellojen soida mutta näinpä ei tapahtunut

nyt voi olla liian myöhäistä tai jos jotain tehdään se täytyy tehdä todella nopeasti

nyt on nopeasti tehtävä päätös että ne ihmiset saavat rauhassa työskennellä tässä tilassa missä he nyt ovat muuten tulee kyllä katastrofi eteen

biopankkilakihan on kauan odotettu ja olemme nyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa hyvin iloisia siitä että saamme sen käsittelyymme aivan tämän eduskunnan loppusuoralla

virossa on hyvin mielenkiintoinen tilanne sikäli että virolaiset ovat antautuneet sellaiselle geenitutkimukselle että koko kansan geenistö kartoitetaan

aina ei muisteta sitä että työnantajathan maksavat kelaan erittäin paljon

biopankkilakiin liittyy monia muita lakeja

se liittyy perustuslakiin potilasrekisterilakiin lakiin lääketieteellisestä tutkimuksesta henkilötietolakiin julkisuuslakiin arkistointilakiin thl lakiin ja niin edelleen

biopankin voi perustaa julkinen yhteisö jonka mielestäni pitäisi olla suomalaiset yliopistosairaalat ja ehkä jotkut suuret keskussairaalat

eräät lääketehtaat myös yksityispuolella haluavat mahdollisesti pitää oman rekisterinsä ja kerätä biologisia näytteitä

pankeilla tulee olla näyte ja tietorekisteri suostumusrekisteri ja koodirekisteri koska kaikkien potilaiden henkilötietoja ei voi saada rekisteriin ei ainakaan ilman potilaan lupaa

biopankkilakia on hiottu kovasti ja viime syksynä eräät merkittävät suomalaiset tutkijat epäilivät sitä että biopankit syntyvät niin hitaasti että tulee vaikeuksia saada näitä biologisia näytteitä tutkimuksen käyttöön ja että biopankit eivät tule toimimaan moneen vuoteen

tämän pykälämuutoksen ainoa tarkoitus on löytää ne nuoret jotka ovat keskeyttäneet opintonsa tai työntekonsa ja ohjata heidät sosiaalityöntekijän huomaan jolloinka hän voi auttaa ja löytää heille uuden opiskelupaikan

kysynkin siis ministeriltä uskotteko nyt että nämä tutkijat saavat näytteensä aina niin hyvin kuin he itse toivovat

uskon että biopankkilaki tulee toimimaan hyvin mutta vie useita vuosia ennen kuin kaikki materiaalit ovat siirtyneet näihin biopankkeihin ja valtakunnalliseen biopankkirekisteriin

te olette väärässä

arvoisa herra puhemies

tupakkasairauksien hoidot maksavat miljardiluokkaa

tämä laki annetaan sen vuoksi että eun sisällähän tupakkatuotteiden tuonti maasta toiseen on täysin rajoittamatonta vanhojen eu maiden kesken eli me voimme autolasteittain tuoda tupakkaa toisesta eu maasta ja tämä vaara on nyt viron kohdalla tulossa

silloin kun se perustettiin niin me laskimme kuinka monta tunnetusti vasemmistolaista henkilöä siellä on

voin etsiä sen listan teille

tämän vuoksi me voimme nyt säilyttää vielä tämän tupakantuonnin rajoituksen

tupakkatyöryhmä jätti mietintönsä peruspalveluministeri paula risikolle ennen joulua ja siinä oli erittäin ankaria rajoituksia jopa rikosoikeudellinen seuraamus jos myy lapselle tupakkaa ja niin edelleen

kun ed

näitä ehdotuksia nyt punnitaan ministeriössä

lahtela haluaa lisää valtionosuuksia niitäkin varmasti tulee

nuuskan täyskieltoa saattaa olla erittäin vaikea valvoa sillä mistä me saamme nämä nuuskapoliisit tuonne rajoille katsomaan onko jonkun suussa nuuskamälli

arvoisa puhemies

mahdollisesti yhteisöveron tuottoakin lisätään kunnille

ne eivät koskaan ole korvamerkittyjä

kyllönen teki tästä opettajankoulutuksen lopettamisesta kajaanissa ja saimme vastauksen että kyseessä ei todellakaan ministeri virkkusen mukaan ole raha vaan se että oulun yliopisto itse halusi keskittää opettajankoulutuksen ouluun

valtionosuudet eivät voi olla korvamerkittyjä

sen takia ehkä olisi parempi pidättäytyä siinä esityksessä minkä suomen tulli on tehnyt että katsottaisiin kuinka paljon nuuskaa tuodaan omaan käyttöön ja rajoitettaisiin se johonkin kymmeneen purkkiin

sitä ei voi mihinkään muuhun laittaa kuin kuntatyöntekijöiden palkkaamiseen

me emme

mutta niin epämoraalisia me tuskin olemme että me jättäisimme itse aiheutetut sairaudet hoitamatta koska onhan sekin itse aiheutettua jos jää ratikan alle

anteeksi edustaja tiusa

arvoisa puhemies

sen takiahan ei ole toteutunut tämä valinnanvapaus aikaisemmin koska vastaanottavat kunnat eivät ole suostuneet maksamaan sitä laitoshoitoa ja nyt on kuitenkin sovittu siitä että se kunta mistä tämä henkilö lähtee maksaa samalla tavalla laitoshoidon kuin se on maksanut aikaisemminkin

arvoisa puhemies

puheenvuoroni ei ole esittelypuheenvuoro koska en ole valiokuntamme puheenjohtaja

tämä tulee olemaan aika vaikea tehtävä uskoisin näille sosiaalityöntekijöille

pidän tätä hyvin tarpeellisena ja hyvänä esityksenä koska suomessa on huostaan otettuja lapsia koko ajan enemmän ja enemmän ja perinteisesti meidän huostaan otetut lapsemme sijoitetaan lastensuojelulaitoksiin

avohoitohenkilöthän eivät missään tapauksessa kuulu tämän lain piiriin koska jos ihminen asuu kotonaan ja pystyy liikkumaan ei häneltä kysytä mihin hän muuttaa

tämä koskee siis pelkästään laitoshoidossa olevia vakavasti sairaita tai vakavasti vammaisia henkilöitä

monet kunnat ovat pyrkineet lisäämään tätä perhehoitoa ja maksamaan myöskin enemmän

aila paloniemen aikaansaannos koska hän on perhehoitoliiton puheenjohtaja ja hän on erittäin vakuuttunut siitä että tällä lakimuutoksella sekä sillä että me puhumme tästä asiasta positiivisesti ja innostamme perheitä ottamaan sijaislapsia on suuri merkitys

minä luotan kyllä täydellisesti suomen sosiaalityöntekijöihin että kun he löytävät tällaisen nuoren joka on keskeyttänyt opintonsa tai työntekonsa niin heillä on mahdollisuus sanoa että jos et tule tänne haastatteluun ja jos en auta sinua niin sinun toimeentulotukeasi leikataan jolloinka tämä nuori varmasti suostuu siihen että hän tulee ja häntä autetaan

mutta kuulimme kyllä että se on mahdollista että semmoisiakin perheitä on missä sekä isä että äiti käyvät töissä ja sitten on vielä omat lapset ja tämmöinen sijaislapsi

se on niin automaattinen että näitä nuoria ei saa millään kiinni muuta kuin sillä tavalla että heidät tavallaan velvoitetaan tulemaan sosiaalityöntekijän luokse

lapsen paikkahan tietenkin ensisijaisesti olisi kotona omassa kodissa mutta jos koti on särkynyt ja lapsi on otettu huostaan on perhehoito parempi vaihtoehto kuin laitoshoito

arvoisa rouva puhemies

ei tietenkään pidä unohtaa sitä että voi olla isovanhempia tai muita sukulaisia jotka ovat valmiit ottamaan tämmöisen lapsen omaan kotiinsa

uskon että tämä laki tulee hyvin toimimaan ja jos meillä on niin aktiivinen perhehoitoliitto kuin nyt niin saamme varmasti hyvän tuloksen tämän lain myötä

arvoisa puhemies

olen elämäni aikana hoitanut paljon urheiluvammoja

etenkin ammattiurheilijan vammat ovat joskus hyvinkin vakavia ja ammattiurheilijalle sattuu useita vammoja uransa aikana joten urheilijan tapaturmavakuutusturvan täytyy olla riittävä

se valitettavasti tulee kalliiksi urheiluseuroille mutta ehkä nämä kustannukset voidaan panna sitten katsojien lippu lippujen ja tuloihin sitten lipputuloihin

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys tupakoinnin vähentämiseksi on tervetullut mutta nämä toimenpiteet mitä tässä laissa nyt tulee hyväksyttyä eivät ole riittäviä

tämä hallitus onkin toiminut siten että pienistä tuloista ja pienistä eläketuloista tehdään verovähennyksiä jolloin hyvin pienituloiset eivät maksa valtionveroa eivätkä myöskään kunnallisveroa lainkaan

eikä myöskään tupakkaveron korotus jonka hyväksyimme jo tässä viime viikolla ole riittävä vaan korotuksia on jatkettava

arvoisa rouva puhemies

veronmaksajien keskusliitto toteaakin että suomen palkkaverotus on kilpailukykyistä pienillä ja keskisuurilla palkoilla eurooppalaisessa vertailussa

valiokunnan asiantuntijat esittivät eräitä erittäin hyviä ideoita siitä miten tupakanmyyntiä voisi vähentää

sanoisin ed

muun muassa he sanoivat että tupakka askit täytyisi tehdä vähemmän houkuttelevan näköisiksi ja kaupassa ne askit pitäisi vähän niin kuin piilottaa näkyviltä niin etteivät ne houkuttelisi ihmisiä kassalla niitä ostamaan

aivan pienimmät palkat alittavat eurooppalaisen verotason

ja tietojärjestelmät kyllä

lisäksi esitettiin että tupakanmyynnin nuorelle henkilölle tulisi olla rangaistava teko

kun potilas hyväksyy palvelusetelin niin hän ei maksa asiakasmaksua samalla tavalla kuin julkisista palveluista vaan hän hyväksyy omavastuun

tämän vuoksi rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä pitäisi ottaa huomioon että tästä asiasta rangaistaisiin

esimerkiksi lääkäri joka tekee runsaasti lisätöitä yötöitä joutuu maksamaan marginaaliveroa lisätuloistaan

se on täysin vapaaehtoinen hänelle ja sitten hän voi jäädä sinne julkisen puolen palveluihin jotka ovat aivan yhtä korkeatasoisia ehkä korkeatasoisempiakin kuin nämä yksityiset palvelut

vastaavasti vuokrafirman palveluksessa oleva nuorempi ja kokemattomampi lääkäri nostaa palkkansa pääomatulona jolloin käteen jäävä osa on huomattavasti parempi kuin kokeneemmalla kollegalla

nuorille voisi paremminkin kertoa että tupakointi rumentaa ja vanhentaa se tekee tupakoitsijasta kelmeän näköisen ja tupakoitsija haisee pahalle

se että me emme ole saaneet tätä tietokantajärjestelmää toimimaan ei kylläkään ole terveydenhuollon ammattilaisten vika vaan vika on siinä että nämä nörtit tai miksikä heitä nyt sitten kutsutaankin näitä tietotekniikkaihmisiä eivät ole kerta kaikkiaan saaneet sitä toimimaan

välilliset verot voivat myös olla epäoikeudenmukaisia pienituloisille

virtaselle sanoisin että sairaanhoitopiireissä alkaa jo olla yhdenmukaiset järjestelmät niin että esimerkiksi husissa eri sairaaloiden ja myös perusterveydenhuollon välillä järjestelmät jo pelaavat joten kyllä se on perusteltua että tässä terveydenhuoltolaissa sanotaan että sairaanhoitopiirin sisällä näiden järjestelmien pitäisi toimia yhteen koska se on jo ihan mahdollista

hän toteaa että energiaverotus on epäoikeudenmukainen pienituloisille

mitä enemmän siirrytään kalliiseen uusiutuvaan energiaan lähivuosina sitä epäoikeudenmukaisempi se on pienituloisia kohtaan

seuraavalla eduskuntakaudella on korjattava julkisen talouden kestävyysvajetta mutta samalla huolehdittava siitä että verotus on mahdollisimman oikeudenmukainen ja että se takaa kuitenkin hyvän talouskasvun

mutta ongelma on koko maassa se että meiltä kerta kaikkiaan puuttuu sellaisia paikkoja joissa ihmiset jotka eivät vielä tarvitse tai eivät ollenkaan tulekaan tarvitsemaan pitkäaikaishoitoa tai vanhainkotihoitoa voisivat asua turvallisesti

oikean verokohtelun löytäminen vaatii paljon osaamista ja nopeita reaktioita

sen takia meidän valiokuntamme onkin kirjoittanut tästä asiasta kokonaisen kappaleen ja toivotaan todella että meille rakennetaan palveluasuntoja ja lisätään tehostettua palveluasumista

se on hyvää oecd keskitasoa

siis meillä ei oikeasti ole lääkärivajetta vaan lääkärit ovat jakautuneet huonosti koska se on hyvin tavallista että syrjäseuduille ei saa lääkäreitä ja lisäksi me olemme vahvistaneet liikaa työterveyshuoltoa tai ei ehkä liikaa mutta sinne on siirtynyt ja myös yksityispuolelle on siirtynyt lääkäreitä ja perusterveydenhuolto on jäänyt huonosti miehitetyksi

mutta paitsi että meillä on perusterveydenhuollon lääkäreistä vajetta niin meillä tulee aika pian olemaan myös vajetta eräistä erikoislääkäreistä kuten esimerkiksi röntgenlääkäreistä eli radiologeista ja nyt meillä on jo vajetta eri psykiatreista

sillä me voimme auttaa sitä että lääkärin ei tarvitse tehdä kaikkea sitä työtä mitä myös hoitaja tekee ja sitten me olemme aloittaneet tämän työparityöskentelyn joka myöskin säästää lääkärin aikaa